edustaja niikko en tiedä ensimmäistäkään tapausta että nato olisi toiminut aggressiivisesti tai hyökkäävästi euroopan mantereella en ensimmäistäkään

pyydän teitä mainitsemaan yhden esimerkin siitä milloin näin olisi käytännössä tapahtunut

sen vuoksi vaikutelma siitä että nato toimisi hyökkäävänä ja että siitä aiheutuisi jokin kriisi euroopassa on minulle ainakin historian tietojen valossa täysin ennen kokematon maailma

edustaja heinäluoma yhtyi siihen kaikkien suomalaisen ulkopolitiikan tukijoiden kehittäjien yksimieliseen rintamaan jonka mukaan pienelle maalle on äärettömän tärkeää noudattaa kansainvälisiä sopimuksia mutta myös tukea kansainvälisten järjestöjen tekemiä päätöksiä niiden asemaa ja vaikutusvaltaa jonka kaltainen luonnollisesti etyj mitä suurimmalla mitalla on

en ole nähnyt pitkiin pitkiin aikoihin että kukaan vakavasti otettava ulkopoliitikko olisi tästä perusasennoitumisesta eri mieltä

tässä asiassa ehkä ydin tavallaan on se miten suomi voi antaa apua mutta samalla voi miettiä myös avun vastaanottamisen mahdollisuutta

sen lisäksi olen henkilökohtaisesti yleiskokouksen johdon merkeissä kääntynyt eun ulkoasiain komissaarin korkean edustajan mogherinin puoleen kirjallisesti kysyäkseni onko eulla tämän viime kesänä toteutuneen asetelman johdosta jotakin korjattavaa omissa säädöksissään jotta kansainvälinen diplomatia parlamenttien välillä voisi toimia eikä oltaisi mykkäkoulua käyvässä asetelmassa niin kuin viime kesänä oli asianlaita

se muodostaa mielestäni ytimen

ensimmäinen on se että vaikka on kysymyksessä laajan turvallisuuden operaatio niin sotilaallisen kyvykkyyden ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää myös laajan turvallisuuden kyseessä ollen

sen verran haluan todeta vastauspuheenvuorontyyppisesti tässä yhteydessä ed

lapintielle että varmasti hyvästä pyrkimyksestänne huolimatta tulkintanne kokoomuksen merkittävien toimijoiden puheenvuoroista on täysin metsässä

toinen on se että suomen täytyy olla poikkeuksellisen pätevä maa sotilas ja siviilikriisihallinnan kysymyksissä läpi aikojen

tähän korkea edustaja vastasi että tämä on kaikkien eu jäsenvaltioiden omassa harkinnassa ja päätettävissä kuinka tämän asian osalta menetellään

se on totaalisesti virheellinen se on pahansuopainen eikä perustu faktoille ei sen enempää puolustusministeri häkämiehen puhetta koskevalta osaltaan jonka olen muuten sanasta sanaan lukenut

kolmas on se että aktiivinen rauhanvälitys kuuluu mitä luontevimmalla tavalla suomalaisen ulkopolitiikan peruspiirteisiin

tämä mielestäni viitoittaa kyllä tulevaisuudessa ratkaisuja siihen suuntaan joka jo nähtiin esimerkiksi siinä että venäjän parlamentin puhemies vieraili juuri ennen vuodenvaihdetta romaniassa monikansallisen parlamentaarisen kokouksen merkeissä

epäilen että ne jotka moittivat eivät ole sitä tehneet

kataisen viesti oli nimenomaan huolestuneisuus siitä että niihin resursseihin nähden joita venäjällä on käytettävissään sen kansantalous on käsittämättömän pieni

vakavin asia tässä keskustelussa tänään on se sapelinkalisteluun liittyvä syyttely jota sanotaan yhden osapuolen tekevän itämeren piirissä

joko voimapolitiikan tie josta tiedämme miten se koskettaa pieniäkin valtioita tai sopimuksenvarainen kansainvälisiin sopimuksiin sitoumuksiin kansainväliseen oikeuteen liittyvä tie jossa kunnioitetaan pelisääntöjä

toinen asia sen jatkeeksi on luonnollisesti jonkinkinlaisen valtiorakenteen luominen tuolle alueelle siis yhteiskuntajärjestelmän luominen joka edes alkeellisella tasolla vastaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa

kolmas asia on sitten tietysti kansalaisten perustarpeista huolehtiminen ja itse asiassa tästä osiosta nyt ensisijaisesti on kysymys tämän operaation puheena ollen koska tässä mennään humanitäärinen kylki edellä hoitaaksemme sen että tämä humanitäärinen apu voidaan toimittaa perille ja hieman rauhoittaa sitä silmitöntä toimintalinjaa joka siellä rehottaa erittäin vastenmielisellä tavalla

arvoisa herra puhemies

ilman muuta tilanne on kehittymässä hankalampaan suuntaan sen olemme saattaneet kaikki todeta ehkä jopa voisi sanoa pahaenteiseenkin suuntaan

kiihkouskonnollinen äärimmäisyyssuuntaus jollainen taleban liike ilman muuta on on väkevöittänyt aggressiivisempaan suuntaan toimintaansa jota poliittisesti pitää lukea niin tai ainakin itse tulkitsen niin että se pyrkii siihen että ulkomaiset joukot pikkuhiljaa vetäytyisivät

se pahenee ja saa entistä traagisempia muotoja siellä ja humanitäärinen apu ei ole menossa tänä päivänä perille

mutta puhemies jos isaf joukot antavat selvän exit signaalin ja jopa päivämäärän niin se tarkoittaisi oman käsitykseni mukaan sitä että al qaidalle annettaisiin vapaat kädet

se tarkoittaisi hyvin tuhoisia vaikutuksia afganistanille ja se tarkoittaisi vaarallista tilannetta meille kaikille

ymmärrän senkin filosofian että uudistus olisi voitu hyvin perustaa vaalirenkaitten ja vaalipiirien uudelleen konstruointiin jolloin suhteellisuus olisi vaalialueitten puitteissa toteutunut nykyistä paremmin

pääministerin äskeiseen viimeisimpään kannanottoon vain sen verran että euroopassa on selvästi nähtävissä tietyntyyppistä alueellisen puolustusfilosofian kasvua

sen vuoksi minusta tässä keskustelussa on ollut tosi oikea sävy siitä että pitää nähdä tämä laaja alaisen turvallisuuden käsite eli siviili ja sotilaskriisinhallinnan yhteistoiminnan yksi ja sama kuva

ellei näin tapahdu ei jälleenrakentaminenkaan käy mahdolliseksi

sillä voidaan hyvin mennä ja siitä saadaan parempi tilanne kuin nykyisin on

me tarvitsemme toisin sanoen siviili ja sotilaskriisinhallintaa humanitääristä ja kehitysyhteistyöapua rinnan kaiken aikaa afganistanissa

eräs ilmentymä niistä on tietysti eun taistelujoukot ja naton nrf joukot ja olisi toivottavaa tämän alueellistumisen kannalta että ruotsi tulisi myös tähän nrf järjestelyyn jossa suomi on jo mukana mikä osaltaan silloin parantaisi tämän pohjoismaisen puolustusyhteistyön tiivistämisen linjauksia ja toivoisin että tässä suhteessa päästäisiin todellakin nyt eteenpäin

mutta ilman köyhyyden ja korruption poistumista maasta ei tietysti tervettä ratkaisua löydy eikä tietysti afganistan poistu vaarallisten kansainvälisten kriisien joukosta

startti on jo myöhässä ja näyttää viipyvän yhä edelleenkin johtuen käytännössä poliittisen tahdon alhaisesta tasosta

minä kysyisin arvoisilta ministereiltä miten jaksaa eun sisällä ministeri häkämiehen esittämä ajatus siitä että voitaisiin eun oma rauhanvälittäjä saada afganistanin tilannetta tältä pohjalta eteenpäin viemään

perusteltu kysymys joka salissa on viritetty on ymmärrettävästi myös se pitäisikö suomen olla harvemmissa operaatioissa mukana ja näkyvämmällä ikään kuin vaikuttavammalla panoksella

ensinnä se seikka mitä tässä ehkä ei ole tullut mainittua on se että alueella on suurin ehkä välittömin riski siinä jos mosulin kaupunki aiotaan vallata takaisin

olisin hieman kysymässä hallituksen suunnasta sitä kuinka pitkälle ovat tällä hetkellä konkretisoidut ne tavoitteet joita meidän nordefco puheenjohtajuutemme tällä hetkellä on sillä se on eräs selkeimpiä asioita joissa meidän on poliittisesti uskoakseni helpointa päästä nyt eteenpäin tämän kansainvälisen yhteistyövaraisen turvallisuuden rakentamisessa

ulkoministeriltä kuitenkin kysyisin kun tässä velloo tämä suomen asemoituminen suhteessa eun solidaarisuuslausekkeeseen ja avunantolausekkeeseen molempiin ja tämä ulkomaisen avun vastaanottaminen ja sen antaminen vastavuoroisesti tietysti on iso kysymys johon meidän lainsäädäntömme ei tällä hetkellä anna oikeaa tai mitenkään riittävää vastausta että olisiko mahdollista ministeri soini kuvitella että tämä avunantolauseke tulisi erillisenä kysymyksenä selkeästi myös esille hallituksen juuri parhaillaan valmistelemassa ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa

on katsottava ykn perään on katsottava meidän oman euroopan unionimme perään ja erityisesti bgitten eli battlegroupien taistelujoukkojen taisteluosastojen suuntaan

luulisin että meillä voi olla myöskin diplomatiapöydässä vielä annettavaa nykyistäkin enemmän siltä osin millä tavoin rauhanneuvottelut olisi saatava aikaan

itse kokisin niin että vähänkään pidemmän aikavälin sommitelman pitäisi olla sentyyppinen että siinä yk ja euroopan unioni voisivat eri muodoissaan tukea afrikan unionia tätä misca operaatiota täälläkin mainittua operaatiota rauhanturvaoperaationa jolloin misca parhaiten paikallisissa olosuhteissa toimimaan kykenevänä toimintatasona kulttuurisesti ja poliittisesti myöskin sotilaallisesti kykenisi tämän asian hoitamaan ja voisi ottaa sekä ykn valtuuttamana että muiden toimijoiden kuten euroopan unionin tukemana vähänkään pidemmässä juoksussa vastuun tämän keski afrikan asian haltuunotosta

haluan varmuuden vuoksi vielä kerrata lyhyesti sen että aivan viime päivinä tänään eilen ja edellispäivänä tulitukset ovat voimakkaasti lisääntyneet itä ukrainassa

juuri tähän perustuen ulkoministeri steinmeier tuli tänään julkisuuteen vedoten tulitaukosopimukseen ja se on erittäin keskeinen periaate minskin sopimus on ainoa tie ulos ukrainan kriisistä

se olisi luullakseni lähin tie päästä tässä asiassa sellaiseen maaliin joka inhimillisen ja humanitäärisen tulevaisuuden turvaamiseksi olisi välttämätöntä tälle onnettomalle keski afrikan tasavallalle

se tulee vaatimaan pitkän ajan ja paljon diplomaattisia toimenpiteitä

ranskan terrori isku on asia jonka seurausvaikutuksista edustaja heinäluoma täällä perustellusti puhui

tiedämme hyvin että on olemassa lakivalmistelu hallituksen suunnassa siitä millä tavalla esimerkiksi suomen voimankäyttösäädöksiä pitää harkita uudestaan lissabonin sopimuksen valossa

lissabonin sopimuksen soveltaminen uudessa tilanteessa on kyseessä ja luonnollisesti lissabonin sopimuksen paragrafeja on tarkoitus täysimittaisesti noudattaa

tämä valmistelutyö on hallituksessa meneillään ja lainsäädäntö asiaa koskien tulee tämän eduskunnan käsiteltäväksi tämän kevään myötä

pari asiaa joilla on mielestäni merkitys työvoiman kysyntään ja työvoiman tarjontaan lisäävästi ja jotka vähentävät julkisen talouden kestävyysvajetta ja elvyttävät tietysti kansantaloutta

ensimmäinen on se että pitää oivaltaa työurien pidentymisen merkitys meidän kansantaloudellemme ja työmarkkinajärjestöiltä on lupaus siitä että he kehittävät mallin jolla pidennetään toimia kolmella vuodella

jos se edellyttää työssäjaksamisessa olevia investointeja satsauksia sinne niin ne ilman muuta samassa yhteydessä tehtäköön

lupaukset vaan ovat kovasti kovasti lunastamatta tällä hetkellä

suomen pitää olla yritystoiminnalle ja investoinneille hyvä paikka ja korkea yhtiöverotus vähentää investointeja tuotantoa ja palkanmaksukykyä

jos tämä edellyttää sitä että pitää nostaa pääomaveroa miksei sitä voida myöskin asiallisesti ottaa arvioitavaksi

pidän siitä että ulkoministeri ja ulkoministeriö toimivat mahdollisimman aktiivisesti valistuneesti kansainvälisellä kentällä eri toimialoja koskien

puhemies

ulkopolitiikka ei ole juridiikkaa mutta juridisen perustan pitää olla mahdollisimman selvä ja sitä tässä ollaan tietenkin tekemässä ja hakemassa

mutta ennen muuta tämä esitys poliittisesti tulkittuna ainakin allekirjoittaneelle tarkoittaa sitä että se alleviivaa tarvetta yhteistoiminnan mahdollisimman toimivan yhteistoiminnan toteuttamiseksi hallituksen ja presidentin välillä

se on poliittisesti erittäin vaativa tilanne tulee olemaan meille monessa katsannossa mutta se tulee olemaan sitä tietysti myöskin muussa hallinnollisessa katsannossa ja ennen muuta kampanjan onnistuneisuutta ajatellen

pidän myös arvokkaana sitä että merkittävien vastuullisten poliittisten toimijoiden kesken löydetään yhteisymmärrys puoluepoliittisella tasolla ja se on löytynyt

minä kysyisin ulkoministerin kantaa siihen onko suomella mitään mahdollisuuksia pyrkiä hieman vauhdittamaan ja ottamaan itse aktiivisempaa roolia tae sopimuksen toimeenpanon aikaansaamiseksi

mutta sen sijaan oudoksun sitä jälkipeliä joka tämän yhteisymmärryksen jälkeen on suomeen haluttu tässä asiassa synnyttää ja sille pitää saada jonkunlainen järkevä selityksensä tämän prosessin käsittelyn yhteydessä

itse näen niin että kaikkein tärkeintä on luonnollisesti tämän kriisin saattaminen rauhanomaisesti satamaansa niin että ukrainan kansallinen suvereniteetti voidaan kaikissa oloissa turvata ja ilman että provinssin asemaan ajautunut krim joutuu ajelehtivaan tilanteeseen kohti päämäärätöntä tulevaisuutta

sen lisäksi että tämä tavoite pitää saavuttaa on syytä mainita että ukraina osaltaan ei ole toiminut kaikissa suhteissa tavalla joka liennyttäisi tätä heille kiusallista tilannetta ja siitä on meillä oltava varaa huomauttaa myös ukrainalle heidän omia toimenpiteitään ajatellen

en voi uskoa sitä perusteena ennen muuta se että ulkoministeri lavrov on hetki takaperin päivä takaperin todennut että venäjä tulee tekemään vastaehdotuksen tähän tilanteeseen ja on syytä olettaa ja uskoa ja luottaa siihen että se on vastuullinen ja harkittu kansainvälisen oikeuden normit täyttävä ehdotusmalli johon venäjä tulee lavrovin ehdotuksen kautta tukeutumaan

isossa kuvassa on tärkeää että aseiden näytön sijasta jota nyt tapahtuu kaikkialla ei mennä aseiden näytön sijasta aseitten käyttöön vaan että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus kasvojaan menettämättä tulla neuvottelupöytään jossa tullaan tarvitsemaan ehdottomasti myös kaikkia niitä keinoja joita kansainvälisillä järjestöillä on tässä asiassa käytettävänään

viittaan puhemies vain siihen että samalla kun euroopan unionilla on se rooli johon pääministeri ja ulkoministeri täällä viittasivat ja sitä on pidettävä luonnollisesti tärkeänä niin kannattaa kyllä myös miettiä sitä mikä on euroopan unionin oma energiaturvallisuuden strategia sillä tämä kysymys opettaa myös näitten kysymysten osalta tarkkaan huolellisuuteen

en sinänsä katso itselläni olevan mitään perusteltua syytä ehkä tämä äskeinen debatti pois lukien kyseenalaistaa ministeri paateron toimintalinjaa mutta sen sijaan totean että kehitysyhteistyöpolitiikka suomessa jäntevästi katsottuna on kärsinyt siitä että meillä vaihtuvat ministerit liian nopeaan tahtiin

tämä on vaikea ja monimutkainen kenttä myöskin ja on surku että meillä juuri kun voidaan nähdä että ministeri alkaa olla asioitten kanssa sinut niin ei muuta kuin kaveri vaihtoon kuka kulloinkin sitten on tässä tapauksessa ollutkaan kehitysyhteistyöministereistä kyseessä

toissijaiseksi tämän johdosta suomessa se on kuitenkin ollut nähtävissä on jäänyt se seikka miten suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa uudistetaan ja kehitetään

me olemme nyt vanhan kertauksessa näitten linjaustemme ja oppiemme kanssa kun ympäröivässä maailmassa tapahtuu kuitenkin muutoksia joihin suomen pitäisi jopa proaktiivisesti kyetä vaikuttamaan

sen vuoksi toivon että kehitysyhteistyöministeri ei nyt olisi sellainen hännänhuippu hallituksen paikkajaossa joka vaihtuu aina vähän sattumanvaraisesti ja liian lyhyitten pyrähdysten merkeissä

en halua nyt erityisesti enää jatkaa arvoisten vasenryhmän kansanedustajien kanssa pidemmälti pikkasen kun jo tuli räpättyä tuolla aikaisemminkin omassa puheenvuorossani niin kuin minä sen itse koen ja näen mutta sen verran toki palaan herrojen tovereiden näkökantaan että en minä oikein sitä ymmärrä miksi keskiafrikkalaisen ihmisen lapsen nuoren naisen miehen pitää antaa kärsiä siitä mitä ranska on aikoinaan tehnyt tai mitä ranska tänä päivänä aikoo

minulla ei ole vihantunteita enkä usko että sillä kauheasti tässä maailmassa rakennetaan mutta siis se että ranska on joskus historiassa toiminut typerällä tavalla ja että sillä tänä päivänä on mielestänne kelvottomia aikomuksia euroopan unionin jäsenenä maailmanyhteisön jäsenenä ei hyvät veljet toverit voi olla peruste sille että annetaan roskan olla sitten jos se onkin afrikassa

euroopan lähihistoriassa muistamme niitä on käytetty lähi idässä niitä on käytetty balkanilla nyt ukrainassa missä milloinkin

nyt kun eu on asettanut pakotteet on luonnollisesti selvää että niitten pakotteitten filosofiasta pidetään kiinni mutta samalla kun eu myöskin miettii omaa ulkopoliittista strategiaansa globaalistrategiaansa kyllä kannattaa miettiä että käydään läpi ei tähän ukrainan tilanteeseen liittyen vaan yleisesti se mitkä ovat tällaisten pakotteitten myönteiset ja kielteiset vaikutukset mitkä vaikutukset niillä on taloudessa ja mitkä vaikutukset niillä on turvallisuudessa ja ulkopolitiikassa

koko tämä kriisi tuskin saa ratkaisua ennen kuin ukrainan kriisi on ratkennut ja siinä katsannossa on tietysti katsottava mitkä ovat ne välineet edellytykset mahdollisuudet joilla ukrainan kriisi ratkeaa

sen kautta uskon että avautuu mahdollisuuksia nähdä venäjä hieman toisenlaisessa valossa kuin mihin nyt viime aikojen kehityksen myötä olemme tottuneet

tässä katsannossa euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö on ehdottomasti ketterämpi kuin yhdistyneet kansakunnat ja se on huomattavasti laveampi kuin euroopan unioni

sen vuoksi tänään viimeksi on keskusteltu siitä onko suomen viisasta niin kuin on ottaa tämä kysymys käsiteltäväksi euroopan unionin puitteissa kun nyt käydään eun sisällä ulkopolitiikan strategian uudistamista tarkoittavaa keskustelua

tässä katsannossa minskin sopimus on keskeisessä roolissa

tässä suhteessa ukrainasta juontuvat talouspakotteet ja eun strategian uudistaminen ovat hyvin kaukaista sukua toisilleen

minskin sopimuksen toimeenpano toteuttaminen on asia jonka kautta on realistista ajatella löytyvän ratkaisuja mutta se tulee kyllä edellyttämään myös euroopan turvallisuusyhteistyöjärjestön resurssien vahvistamista ja vankkaa poliittista tukea

puhemies

se tuottaa lisää turvallisuutta ja se vahvistaa kansallista turvallisuutta

ainoa tapa suomelle toimia ja ainoa tapa eulle toimia on luonnollisesti mennä pakotteiden kanssa eteenpäin ja sitä myöten niitä purkaen kun minskin sopimusta toteutetaan

tämä on käynyt keskustelussa hyvin selväksi

totta kai edustaja yrttiaho keski afrikan tasavalta on yhdessä tsadin brazzavillen kongon ja gabonin kanssa ollut ranskan keski afrikan siirtomaita ja varmasti siitä on ollut ranskalle hyötyä mutta kyllä ranska maksaa tänä päivänä siitä myöskin vastaantulohintaa

tässä suhteessa suomella on mahdollisuus toimia hyvinkin merkittävällä kriisin ratkaisua edistävällä tavalla

se puhemies minkä haluaisin tähän tuoda käytettyjen puheenvuorojen lisäksi hieman uutena on se että kaikki tämä mitä nyt tehdään ei kovimman paikan tullen kuitenkaan vaikuta kovinkaan merkittävästi mihinkään käytännön elävässä elämässä olevaan ilmiöön

tämän vuoksi pidän tärkeänä että se yhteinen henki joka sittenkin tässä eduskunnan täysistunnossa mielestäni on yleisarvosanana katsottuna vallinnut voidaan hyödyntää suomen ulkopolitiikan jatkotoimenpiteitä ajatellen

toivoisin että eduskunta voisi olla aidosti yksimielinen siitä että ne ihmiset jotka elävät siellä savanneilla ja trooppisissa sademetsissä eivät joutuisi tämän vanhan historian takia kärsimään humanitaarisesta tilanteesta vaan että myöskin suomesta tulisi vahva yksimielinen signaali siitä että me haluamme olla tällaisissa humanitäärisissä operaatioissa mukana kun meillä siihen on aidosti annettavaa myönteistä rakentavaa panosta maassa jossa lukutaidottomuus on vallitseva ilmiö jossa omavaraismaanviljelys vallitsee kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa ja niin edelleen

sen vuoksi minä toivon että vakavasti ryhdytään harkitsemaan pohjoismaiden kesken myöskin sitä että kyettäisiin luomaan luotettava sopimusjärjestely joka olisi valtiosopimusjärjestelytasoinen siitä miten näiden kyseisten pohjoismaiden kesken voidaan luoda sellainen turvallisuusjärjestely joka myöskin vakavimmissa kriisin olosuhteissa yhteisessä turvallisuusympäristössämme voisi vaikuttaa niin kuin valtionsopimusten on tarkoituskin vaikuttaa

herra puhemies

nimittäin kyse on paljolti siitä mikä eduskunnan tapa käsitellä tätä omaa rooliaan tässä mahdollisessa tilanteessa tulisi olemaan

on täysin selvää että asianomaisen valiokunnan pitää valmistella jokin tämäntyyppinen asia eduskunnan täysistuntosalissa käsiteltäväksi

ministeri kyllöselle herra puhemies esittäisin lyhyesti kysymyksen siitä että kun täällä puhutaan nyt tästä arktisen osaamisen turvaamisesta niin välittömin asia tässä rintamassa on tänä syksynä toteutettava jäänmurtajatilauksen käytännön loppuunsaattaminen sen käytännön soveltaminen